julkisella puolella tuottavuutta ei paranneta irtisanomalla työvoimaa vaan organisoimalla työnjako osaamisen mukaan kilpailuttamalla ja val vomalla palveluiden laatua

mahdollistamalla myös työaikojen itseohjausta ja kouluttamalla johtajat tähän päivään orientoituneiksi lisätään myös työn viihtyvyyttä kuten ed

työvoiman liikkuvuus edellyttää myös hinnaltaan kohtuuhintaista asuntorakentamista ja vuokra asuntojen saatavuutta työllisyysalueilla

hallituksen tukitoimenpiteet joilla edistetään kohtuuhintaista asumista ovat erittäin kannatettavia mutta niiden näkymistä myös käytännön rakentamisessa pitää edelleen seurata ja lakiin ja lainsäädäntöön tehdä muutoksia tarvittaessa

yksityistä rakentamista voisi taantumassakin helpottaa mikäli tonttien rakennusoikeuteen ei laskettaisi porraskäytäviä hissitiloja eikä varastotiloja

näin voitaisiin asuinalueille rakentaa lisää yhteistiloja esimerkiksi liikunnan ja palveluiden tarpeeseen myöskin elinkaaripalveluja silmälläpitäen kiitos n edus ta jak

hänen poissa edusti

sosiaali ja terveystoimi on vahvassa yh teydessä itse asiassa myös työllisyyteen

yhteistyö julkisen sektorin ja talousalueen yrittäjien kesken tulisi rakentaa niin sujuvaksi että palveluja voitaisiin tuottaa tarpeen ja kysynnän kannalta optimihenkilöstörakenteella sekä määrältään joustavasti

nyt kuitenkin on nähtävissä että hankintalain kynnysarvot ovat nyt sillä tasolla että kunnat ja niiden yhteenliittymät ihan välttääkseen kilpailuttamasta palvelujen tuottamista perustavat omia yhtiöitään joille hankkivat ilman kilpailua palvelut sisäisenä hankintana

samalla ne lopettavat täysin ostot yksityisiltä alan yrittäjiltä tai yrittäjien kannalta vielä hankalampaa käyttävät yrityksien palveluja vain jonojen ja ruuhkahuippujen tasaamiseen

tämä ei ole hankintalain tarkoitus ja johtaa kuntien yritystoiminnan näivettymiseen verotulojen ja työpaikkojen määrän laskuun sekä työntekijöiden ajautumiseen vain julkiselle sektorille

ministeriöltä toivonkin tarkkaa seurantaa terveyden ja sosiaalitoimen järjestämislain yhteydessä siitä miten toiminta alueiden palvelutuottajien määrä ja työn kannattavuus tulevaisuudessa määräytyvät

tähän liittyy sitten vielä näiden perhe ja mikroyritysten hiipuvan toiminnan aikana tapahtuva sosiaaliturvaongelma ja siitä varmasti voin puhua myöhemmin

kuitenkin työkykykuntoutuksen tarkoitus on nimenomaan tukea työkykyä ja estää sen huononeminen sekä ennenaikainen eläköityminen

ja nykyäänhän kuntoutusjaksot pyritään jaksottamaan sillä lailla että niiden vaikuttavuutta ja omatoimisen harjoittelun seurantaa voidaan parantaa mutta tämä johtaa nyt sitten siihen että ihminen ei pääsekään osasairauspäivärahalle

vajaakuntoiset ja vammaiset ihmiset työelämässä ovat olleet meillä valiokunnassa aika tulenpalavankin keskustelun kohteena koska oli hieman vaikea ymmärtää sitä että kolmikantayhteistyö on se joka suomessa sanelee näköjään lainsäädäntöä myöskin täällä terveydenhuollon ja eläkesektorin alalla mielestäni vähän liikaa

meillä on kyllä ihan selkeästi myöskin hävinnyt se ajatus siitä kumpi lakia säätää ammattiyhdistysliike vai eduskunta

lapsuuden elin odote ja yleensäkin elinolot ennustavat aikuisiän terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä myöskin sosiaalista asemaa aikuisena

siihen liittyy nimenomaan se mihin me ennaltaehkäiseviä palveluja tässä yhteiskunnassa satsaamme

itse asiassa ne pitäisi kohdistaa vauva ja perheikään ja elämänkaaren alkupäähän sekä myös niille ylimenoalueille joissa on aina tällainen riski pudota palvelujen ulkopuolelle kuten esimerkiksi koulujen aloituksen taikka eläköitymisen yhteydessä

markkinointigurut ovat jo aikakausia sitten keksineet toimintaperiaatteet millä voidaan vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja sen takia ihmetyttääkin minkä vuoksi edelleen terveyskäyttäytymiseen liittyvä asennekasvatus ja mainonnan käyttäminen siinä on vielä jotenkin ylikevyesti hoidettua

sitten arvoisa puhemies lopuksi

kun sairaanhoitajien lääkkeiden määräysoikeutta aloitetaan ja fysioterapeuttien mahdollisuus on tästä alkuperäisestä esityksestä pois haluaisin ministeriltä kysyä mikä on jatkossa mahdollisuus esimerkiksi pilottihankkeeseen missä testattaisiin kahden vuoden ajan ennen seurantaa tätä lääkkeen määräämisoikeuden toimivuutta muillakin sairaanhoitajien kiitos

elsi

olin äsken nyt poissa edustaja hän

jos se ei alkuopetusta hän heiluttaa kuin ostotaimiaho tuli

herrasmiehen

haluaisin ministeriltä kysyä mitä on tapahtumassa tällä hetkellä ammattikorkeakoulurakenteelle suomessa koska vääjäämättä paitsi opettajavoimien harjoittelupaikkojen myöskin opetuksen laadun takia meillä pitäisi pystyä keskittämään erityisalojen opetusta eri ammattikorkeakouluihin

onko tähän tulossa muutosta

arvoisa puhemies

rönnille sanoisin että itse koko lapsuuselämäni tupakoivaa isää sietäneenä minulla ei kyllä ole minkäänlaisia sympatioita tupakanpolttoa kohtaan

siksi sanoinkin että savukkeiden syöminen olisi huomattavasti ympäristöystävällisempää ja johtaisi lopulta aivan samaan tulokseen paitsi että keuhkot pysyisi terveempänä

minä olisin vain halunnut kysyä jos täällä on vielä joku sosialidemokraatti paikalla miten ihmeessä jatkuvasti katsotaan että työterveyshuoltopalvelut muka rapauttavat perusterveydenhuoltoa

tämä lakimuutos kuitenkin on osa tätä suomalaista lainsäädäntöä jossa on selkeä tavoite kuvata lain tehtävää jopa pykälän muodossa

on äärimmäisen tärkeää ihan yhteiskunnankin kannalta saada työntekijät pysymään työssä jotta edes joku tekisi muun muassa verotuloja työllään

tupakoinnin tarkastelu ei pohjaudu ainoastaan lääketieteeseen

lisäksi toimiva työterveyshuolto helpottaa nimenomaan terveyskeskusten jonoja ja parantaa muiden ihmisten hoitoon pääsyä ja ainakin helsingissä kyllä terveyskeskuksissa käyvät sekä varakkaat että pienituloiset ihmiset

tupakointi on mielikuvamainonnan avulla brändiksi rakennettu gloorialla kuorrutettu sosiaalista hyväksytyksi tulemista korostava ja tupakointi on myös terveyden eriarvoistamisen väline ja terveysviestinnän suuri haaste viestinnän jonka tavoitteena tulee olla että yleinen asenne muuttuu niin etteivät ihmiset enää halua tupakkatuotteita ja että tupakkakokeilut sekä aloittaminen siirtyvät mahdollisimman myöhäiseksi

kaiken järjen nimissä jos ihmisillä on varaa mennä johonkin muualle käyttäen omia rahojaan niin sehän parantaa nimenomaan perusterveydenhuollon jonoja ja sen vuoksi toivoisin että tähän työterveyshuoltoon ei aina kohdistettaisi turhaa kritiikkiä eriarvostavana tekijänä

zyskowicz juuri ansiokkaan puheen piti koskien autossa tupakointia

perustuslakivaliokunnan sallivaa kantaa on hirveän vaikea ymmärtää koska mielestäni lapsen ter veyden suojelun tulee olla kaiken lainsäädännön johtoajatus varsinkin kun myös lääketieteellisin perustein muun muassa tupakoinnin todetut sivuvirrat ja sen myrkyt ovat erittäin selkeästi karsinogeenisia

myöskään liikenneturvallisuudella ei tupakointia voi puolustella koska jo nyt kielletyt kännykkäpuhelut ovat perustuslakivaliokunnan mukaan ilmeisesti tupakointia vaarallisempia liikenteessä

ensimmäisen puheenvuoroni kohdalla oli pari asiaa joista olisin halunnut vielä hieman tarkemmin jatkaa ja yksi niistä on perheyritysten ja mikroyritysten tilanne tällä hetkellä kun taantuma nimenomaan heikentää markkinoita ja kunnat myöskin ovat vähentäneet palvelujen ostoa yksityissektorilta siirtäen tuotantoa enemmänkin sinne omalle tontilleen ja julkiselle sektorille itselleen

mielestäni kuitenkin kiellot jopa ilman sanktioita ohjaavat asenteita sekä toimivat nuorten toimintaympäristössä halutun tupakoimattoman tahtotilan vahvistajana

siinä vaiheessa kun liiketoiminta hiipuu tulee kyseeseen puolison työttömyysturva koska yritys ei pysty työllistämään kuin esimerkiksi toisen puolisoista

tupakointi on vahvasti terveyden eriarvoistaja

tässä on tullut esiin paitsi se että työttömyysturvaan ei löydy määrärahaa niin myöskin toinen seikka se että siinä vaiheessa kun yrittäjä jää työttömäksi työvoimatoimisto on aika sanoisinko omituisessa tilanteessa siinä että siellä ei ymmärretä tai osata välttämättä työllistää yrittäjää

laissa määritelty tupakaton alue yleisötilaisuuksissa on hyvä ja alueajatus on pakko tuotteistaa lainsäädännöllä jotta eri tavoin asiaan suhtautuvat terveystarkastajat eivät voi kohdella eri tilaisuuksien järjestäjiä eri lailla vaan heitäkin helpottaa se että nämä savuttomat alueet on selkeästi rajattu ja määritelty

tässä on esiintynyt muun muassa sellaisia tilanteita missä yksinyrittäjä joka on jäänyt työttömäksi ei saa verokorttia mikä taas estää työttömyyskorvauksen saamisen koska sen ehtona on verokortti

lisäksi työvoimatoimistojen virkailijoiden osaaminen työllistymisen auttajana on usein johtanut tilanteeseen jossa nimenomaan virkailija työllistyy mutta se yrittäjä ei edelleenkään

siellä on muun muassa luetteloitu näitä toimihenkilöiksi roikkumaan työnhakijalistoilla eikä työvoimavirkailijan mielikuvitus ole vaihtoehtoja neuvonnassa löytänyt

sen vuoksi peräänkuulutankin yrittäjän työllistymisessä innovatiivisuutta myöskin työvoimaviranomaisilta jotka tosin tällä hetkellä työskentelevät aika kovan paineen alla ja yhteistyötä nimenomaan terveystoimen ja työvoimahallinnon kesken silloin kun on kyseessä vajaakuntoinen työllistettävä tai työelämään palaava yrittäjä

toinen asiani on ennalta suunnatut uudet toimintamallit yli hallintorajojen silloin kun puhutaan perheiden ja lasten hyvinvoinnista nuorison lisääntyneistä itsemurhista nuorten aikuisuuteen siirtyessä tulevista terveyseroista jotka tutkitusti silloin nimenomaan kärjistyvät

lisäksi alkoholin riskikäytölle ruokailutavoille liikuntaharrastuneisuudelle peruskouluikäisten tupakoinnille koulumenestykselle lukioissa ja aina kouluissa enää olevan tupakoivien lasten ammattikouluissa olevien tupakoinnille ja lihavuudelle kaikille näille on yhteistä se että heikommin menestyvien kohdalla on kyseessä usein alempi koulutustaso

paitsi lapsuuden elinolot myöskin työharjoittelupaikkojen ammatillinen tapakoodi ammatti identiteetti joka opitaan siellä harjoittelupaikoissa tai ammattikouluissa jättää lapseen ja nuoreen jäljen jonka suuntaa on vaikea enää aikuisena korjata

jos mietitään sitä että kun tiedetään että sosiaalinen asema vaikuttaa eläkeikäisenkin väestön toimintakykyyn on tutkittu että perusasteen käyneen väestön ulkonaliikkumisongelmatkin ovat jopa kaksi ja puoli kertaa yleisemmät kuin ylimmän koulutusryhmän kansalaisilla kun tämä kaikki tiedetään on todella tärkeää lisätä täsmätoimia riskiryhmiin kuuluviksi tiedetyille

on erittäin tärkeätä että raha automaattiyhdistys thl ja työterveyslaitos tekevät yhteistyötä esimerkiksi sitran kanssa myöskin projektien rahoittamisessa ja hyvien käytäntöjen löytämisessä eivät pelkästään organisaatioiden seinien maksamisessa taikka pelkässä tutkimustyössä

arvoisa puhemies

maahanmuutto ja kotiutumiskeskustelussa on käsitelty sekä täällä että mediassa maahanmuuton syitä oleskeluluvan ja maahanjäännin edellytyksiä uskonnonopetusta väärillä tiedoilla tulleiden palauttamismahdollisuuksia ynnä muuta

naisten ja lasten koulutusta syrjäytymistä ja palveluihin hakeutumisen osaamista on jouduttu päivittämään maahanmuuttomäärien ja tulomaiden lisäännyttyä sekä talouden äkkiä taannuttua

kuntien kyky ja jopa tahto tarvittaviin henkilö satsauksiin ja erityispalvelujen järjestämiseen vaihtelee maassa kunnasta toiseen

itse asiassa lukio opintojen suorittaneita viime vuosina on ollut maahanmuuttajanuorissa vähenevä määrä

onkin tärkeätä että muun muassa maahantulon yhteydessä terveystarkastukset kyetään toteuttamaan niin nopeasti että lasten koulun aloittaminen ei viivästy

kouluterveydenhuollon yhteydessä tapahtuvat maahanmuuttolasten terveystarkastukset vaativat kuitenkin koulun ja terveydenhuollon henkilökunnalta ja resursseja jakavilta kunnan isiltä ymmärrystä maahanmuuttajalasten terveydenhuollon erityispiirteistä jotta kouluterveydenhuollolla saavutetaan terveyden edistämisen tavoite lapsen koko perheen osalta ja taataan myöskin riittävä hoitomyöntyvyys sairauksien hoitoon

tässä tutkimuksessa lääketieteen tohtori ja lastentautien erikoislääkäri elina hermanson ja terveystieteiden ylioppilas anni lommi tarkastelivat maahanmuuttajalasten kouluterveydenhuoltoa suhteessa terveystilanteen erityispiirteisiin terveystarkastusten aikaiseen kohtaamiseen vanhempien osallistumiseen sekä suhtautumista mahdolliseen psyykkisen hoidon toteuttamiseen

etukäteen tiedettiin että pakolaislapsilla oli paljon psyykkisiä oireita mutta ei pakolaismaahanmuuttajat saattoivat olla jopa kantaväestöä terveempiä maahan tullessaan

monissa kulttuureissa psykiatriseen apuun suhtaudutaan ennakkoluuloisesti

lisäksi maahanmuuttajaperheissä oli paljon luku ja kirjoitustaidottomia vanhempia sekä heikosti suomella pärjääviä ja siksikin syrjäytyneitä lapsia

tutkimuksen yhteydessä kirjalliset kyselyt lomakkeiden täyttämiset sekä viestit vanhemmille toimivat vaillinaisesti vaikkakin toimivat vastaanottotilanteessa hyvänä keskustelun pohjana

pysyvä tuttu terveydenhuoltohenkilöstö sekä ennen terveystarkastusta tapahtuva tiedotus ja keskustelutilaisuus oppilaiden ja vanhempien kanssa rakentaa luottamusta ja poistaa ennakkoluuloja ennen varsinaista terveystarkastusta

psykososiaalisten ongelmien auttamisjärjestelmiin ja apuun suostumiseen täytyy olla muitakin keinoja käytettävissä kuin varsinainen psykiatrisen lähetteen kirjoittaminen

mielestäni kaikkien lasten ja nuorten avuksi on pystyttävä rakentamaan matalan kynnyksen terveyden edistämisen ja kansalaistaitojen toimintoja koulun yhteyteen

lisäksi sinne missä nuoret muutenkin oleilevat ja liikkuvat olisi voitava järjestää terveydenhuollon työntekijöiden lisäksi nuoriso ohjaajia psykologeja sekä seurakuntien ja toimintajärjestöjen työntekijöitä olemaan käytettävissä ja tavoitettavissa ja työskentelemään lasten ja nuorten arjessa jotta avun hakeminen olisi kaikille mahdollisimman helppoa

terveydenhuollon kohtaamisissa tarvitaan lisäksi tuplasti aikaa ja useampia tapaamiskertoja jotta todelliset myös terveyteen ja sosiaaliseen selviämiseen vaikuttavat ongelmat uskaltautuvat tulla ilmi

arvoisa puhemies

tulevan työvoiman työkykyyn liittyvät myös liikkumisen taidot ja fyysisen kunnon ylläpito ja sitä parantava liikunta niin kuin täällä on jo tänään ollut puhettakin

toimintakyky ja kouluterveyskyselyissä esiin tulleiden tukielinvaivojen estämiseen liittyy myöskin kouluterveydenhuollon rooli ja siellä varsinkin oman alani ammattilaisten alikäytetty resurssi vaikka kyseessä on selkeästi vaikuttavaksi osoitettu toiminta eli puhun fysioterapian roolista kouluterveydenhuollossa

lasten koulutyöskentelyn muuttuessa entistä istuvammaksi tietokonetyöskentelyn lisääntyessä muuttuu myös lapsen aivojen fysiologinen kehitys ja sen eri osien yhteistyön rakentuminen

se on hyvä asia nimenomaan jos se on oikein opetettua ja se mahdollistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkumistaitojen oppimiseen kaikille lapsille

kodit eivät välttämättä liikkumistaitoja ja monipuolisia mahdollisuuksia pysty tarjoamaan

liikkumistaitojen työkalupakki yksinkertaisesti tarvitaan työkykyä ylläpitävässä ja parantavassa toimenpidevalikoimassa silloin kun lapsi on aikuinen ja niitä työkaluja tarvitsee

opiskelutaito on työkalu joka helposti käyttämättömänä heikkenee ja helposti myös syrjäyttää nuoria jo siinä vaiheessa kun opintoihin pitäisi pyrkiä

en itse asiassa itsekään ymmärrä joku edustaja sanoi täällä miksi edelleen puhutaan opetussuunnitelmista mitattavissa olevien oppimistavoitteiden sijaan

arvoisa puhemies

sosiaalinen ja yhteisöllinen kansalaisten hyvinvointi kulttuurin ja perinteiden siirtäminen sukupolvelta toiselle sekä tapakasvatus ovat alueita joita on maassamme vahvistettava nykyisestä

maahanmuuttajaperheiden lapset sekä kansainvälistyvien työpaikkojen perässä muuttavien perheiden lapset sopeutuvat paremmin eri kulttuureihin niistä tietäessään ja toisaalta säilyttävät oman identiteettinsä myöskin kasvaessaan ja tuntiessaan juurensa ja oman kulttuurinsa

tällä hetkellä varsinkin teatteri ja oopperalippujen hinta estää jopa osan lapsista koskaan elämänsä aikana pääsemästä teatteriin ja sen vuoksi osana näiden laitosten tuottavuusohjelmaa varsinkin jos ovat yhteiskunnan varoilla rahoitettuja niiltä pitäisi edellyttää sitä että ne voivat toimintaansa suunnitellessaan ottaa huomioon sen että voisivat olla enemmän koulujen ja päiväkotien ja muiden lasten toimintaympäristöjen toiminnassa aktiivisesti mukana